uotilalle

en voinut olla läsnä kun te tästä päätitte ja minun pääni ei ole kääntynyt valiokunnan jälkeen

vähän ihmettelen sitä että tämmöistä ihmisten jaksamista ja nykyistä työyhteisön tilaa vähätellään että se ei ole ikään kuin se syy

heli järvisen puheenvuoroa että ei nyt kuitenkaan kannata tehdä rikollisia ja syyllisiä syyttömistä kansanedustajista leimaamalla heitä joidenkin puolueiden tai niiden yksittäisten toimijoiden toimien perusteella

mutta kyllä minä sanon että se se syy on ja kyllä se on meissä ihmisissä

tämä askelhan on jo otettu koska meillä on eduskunnassa käsiteltävänä laki jossa rajavartiostolle tulee poliisin valtuudet sisämaahan myöskin ilman poliisikoulutusta

arvoisa puhemies

voidaan kysyä mikä on kansalaisen oikeusasema tässä tilanteessa ja mitkä ovat näiden virkamiesten oikeat mahdollisuudet selvitä poliisin vaikeasta tehtäväkentästä ilman koulutusta pelkän poliisitoimivallan saaneena

oikeuskansleri jätti ilmoituksen eduskunnan perustuslakivaliokunnalle matti vanhasen esteellisyyskysymyksen selvittämiseksi sillä perusteella että hänen tulkintansa mukaan lainsäädäntö ei mahdollista hänen käynnistämänsä poliisitutkinnan suorittamista sellaisissa asioissa jotka koskevat ministerivastuuta ja laillista toimintaa

tätä asiaa laki ja hallintovaliokunnassa olen ollut käsittelemässä ja voin todeta että tämä ei ole ollut mikään yksinkertainen eikä helppo asia ei yksittäiselle kansanedustajalle eikä myöskään valiokunnalle

mutta hämmästykseni on ollut vielä suurempi kun ei armeija sen johto ei poliittinen johto eivätkä kenraalit ole älähtäneet että armeija ei halua tulla demokratiassa sisäistä turvallisuutta ylläpitämään

voidaan tietysti kysyä onko monopoli ylipäätään tämmöisessä markkinataloudessa ja demokratiassa hyvä asia ja onko sille vaihtoehtoja

perustuslakivaliokunta otti tämän asian käsittelyyn ja on mielestäni puheenjohtajansa johdolla tämän kyllä perusteellisesti sitten selvittänyt ja arvioinut ja sitä ennen jo toistamiseen keskusrikospoliisi laitettiin asialle tutkimaan tämä vieläkin perusteellisemmin

ja hämmästys on ollut vieläkin suurempi mikäli se on mahdollista kun hyvin vähän kansalaiset ja kansanedustajat erityisesti täällä eduskunnassa ovat tähän puuttuneet

sitten voidaan kysyä tästä lainsäädännöstä onko tämä oikeasti neuvoo

säännös joo eun eu tuomioistuimen kantojen vastainen onko tämä eu säännösten vastainen ja myöskin sitä millä tavalla tämä lainsäädäntö kohtelee ahvenanmaan itsemääräämisoikeuteen kuuluvia oikeuksia ja loppuviimeksi mikä oikeus suomella on itse säätää omasta lainsäädännöstään ja millä tavalla siihen suhteutuvat ahvenanmaalaisten oikeudet

arvoisa puhemies

mikäli armeija todella aikoo tulla poliisitehtäviin sisämaahan ja mikäli sisäministeriön poliittinen ylin johto ja poliisijohto haluavat sitä niin sitten me olemme aikamoisessa sisäpoliittisessa kriisissä

sitten perustuslakivaliokunta on kuullut laajasti asiantuntijoita

virtasen kanssa tunnemme hyvin taiteilijoiden tilanteen ja sen millä tavalla pienistä eristä eläke kertyy ja toisaalta sitten myöskin teoston roolin ja eri etujärjestöjen roolin niin meidän kyllä olisi syytä tuntea myöskin hallituksen ja eduskunnan rooli

en näe millään tavalla missään muodossa kansalaisten ja demokratian kannalta sitä mahdolliseksi että armeija tulee jonkun kotiin hälytykselle tai ottaa tehtävän vastaan ensimmäisenä viranomaisena niin kuin ministeri toteaa että se jolla on partio lähimpänä tapahtumapaikkaa siirtää sen sitten vasta asianomaiselle viranomaiselle

tässä asiassa on varmasti niin että tahtotilaa on tässä maassa ollut pitkän aikaa taiteilijoiden olojen parantamiseksi mutta täytyy sanoa että vanhasen kakkoshallitus on ensimmäinen hallitus tässä maassa joka tämän korjaa

ne eivät kerta kaikkiaan ole pelisääntöjen mukaisia mutta siinäkin tilanteessa etsimällä syyllisiä ilman näyttöä ollaan kyllä heikoilla jäillä

siinä kyllä kunnia kuuluu valitettavasti keskustalle ja kokoomukselle ja nimenomaan niille ministereille ja ministeriöille jotka ovat tätä asiaa olleet valmistelemassa

lähtisin ensin liikkeelle siitä että kun on tarjottu näitä lisenssivaihtoehtoja ja esitetty väitteitä että muualla maailmassa voidaan pelata lisensseillä ja ne tuottavat paljon rahaa ja hyvää tulosta niin tämähän ei oikeasti ole totta

arvoisa puhemies

tällainen toiminta on lähinnä latinalaisessa amerikassa olleissa diktatuureissa ollut mahdollista mutta ei demokratiaa kunnioittavissa pohjoismaissa

tässä kuitenkin pitäisi pysyä asiassa sillä tavalla että tämä on hieno asia ja tämä on hallituksen valmistelema ja eduskuntaan tuoma ja tätä pitää kannattaa

sen oikeusturvan tämä oikeusvaltio takaa niin puolueiden puheenjohtajille kuin ministereille ja jopa pääministerillekin

toivon että julkinen sana ja tämä sali suorastaan puuttuvat tähän ja ainakin itse odotan ministeriltä hyviä selityksiä kuka ministeriössä on se virkamies joka kehittelee armeijan ottamista sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen

tämä on syytä muistaa myöskin siinä loiskuohunnassa jossa ollaan lyömässä eri perusteilla edustajia ja ministereitä

ne tuottavat kyllä rahaa mutta nimenomaan näille peliyhtiöille

voidaan kysyä onko meillä niin kauheasti sellaisia tahoja jotka oikeasti toivovat sitä

tämä esteellisyyskysymys on tärkeä asia koska erityisen tärkeää se on viranomaistoiminnassa ja julkisessa päätöksenteossa

ja oletteko te arvoisa ministeri todella sitä mieltä että armeija ottaa sisäisen turvallisuuden vastuun ja alkaa kansalaisia sitten tuolla kuljetella ja puuttua kansalaisten asioihin

kuka vastaa yhteiskunnassa sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista joita vapaa rahapelitoiminta tuo

sanoisin että parantamista olisi varmaan paljon eri hallinnonaloilla erityisesti jossakin kuntatason politiikassa

eivät ainakaan nämä yhtiöt eikä mikään suomen osa manner suomen osalta tule niitä vahinkoja korvaamaan vaan meidän tulee itse suojella omia ihmisiä ja erityisesti lapsia

tämä on perustuslain vastaista tämä on jokaisen viranomaisen erityistä toimivaltaa määrittelevän lain vastaista tämä on kansainvälisen oikeuden vastaista

tässä mielessä näen ihan perusteltuna ja hyvänä että silloin kun pääministeriin kohdistuu tämmöisiä epäilyjä niin oikeusvaltio selvittää ne ja puhdistaa sitten maineen niin kuin tässä tapauksessa on käynyt

jos poliisiresurssit ovat rajalliset niin hallituksen on tuotava budjettiesityksessään sellaiset määrärahat että jokainen suomalainen saa oikeudenmukaisen palvelun koulutetun viranomaisen palvelun omissa asioissaan

tässä mielessä kun tämän rahapelilupajärjestelmän tarkoitus on tähän rahapelitoimintaan osallistuvien ihmisten oikeusturvan takaaminen ja väärinkäytösten ja rikosten estäminen kyllähän harmaata taloutta ja muuta rikollisuutta rahapeliasioissa on ja monissa muissa vaikka kuinka paljon

hän ei ole perustuslakivaliokunnan ja poliisin tutkimuksen mukaan tiennyt että nuorisosäätiö oli rahoittanut presidentinvaalikampanjaa

valiokunnassa on juuri ollut kuultavana korkea poliisivirkamies pohjoisesta ja hänen vakuutuksensa mukaan ei ole yhtä ainoaa tapausta ollut jossa poliisi ei olisi voinut sitä tehtävää siellä hoitaa

järjestäytyneen yhteiskunnan tehtävänä on pystyä säätämään sellaisia lakeja jotka hyödyttävät kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa ja joilla voidaan valvoa niitä lakeja ja niihin syyllistyneisiin puuttua jotka niitä rikkovat

tietysti lähtökohta on se että aina pitää esteellisyys tietää tai pitäisi pystyä tietämään mutta kun inhimillistä elämää eletään niin se ei ole niin yksinkertaista

ja nyt kun ministeriö on tiettävästi käynnistänyt kokeilun niin voi kysyä millä valtuuksilla kokeillaan pohjoisessa semmoista mallia jossa viranomaiset tekevät toistensa tehtäviä ohi nykyisen lainsäädännön

perustuslakivaliokunta tulkitsi asiaa suoraan perustuslain mukaan tämäkin on hyvä muistaa ja perustuslaissa sanotaan suoraan milloin voidaan ministeri panna syytteeseen ja siellä on kynnyksenä törkeä huolimattomuus tai tahallisuus

kolmantena tavoitteena on tämä yleinen haittojen vähentäminen

toisaalta sitten voi kysyä sitä onko niin että syrjäisten alueiden tai kaukana asutuskeskuksista olevien poliisilaitosten tai läänien päälliköt ovat pyytäneet ministeriöltä voisiko se kehitellä semmoista järjestelmää jossa armeija tulee auttamaan poliisitehtävissä ja puuttumaan näihin asioihin

jos ne eivät täyty henkilö ei ole syyllistynyt tässä laissa tarkoitettuun rikokseen eikä häntä voida panna syytteeseen

arvoisa puhemies

tässä mielessä sen perusteella että perustuslakivaliokunta on tämän asian perin juurin selvittänyt ja pohtinut itsekin jonkun verran juridiikkaa opiskelleena ja harrastaneena voin todeta että nyt on sitten meidänkin uskallettava tulkita näitä säännöksiä ja syyllisyyttä tai syp sypssä syyllisyys olettamaa syyllisyysolettamaa lainsäädännön mukaan

minä tiedän hyvin terroripommitoimintaan koulutettuna ja maakunnallista yksikköä viisitoista vuotta johtaneena mitä armeijan yhteistyö ja virka apusäännöksissä on sanottu ja miten tämmöisen erityistilanteen yksiköitä armeijan terrorisminvastaisessa toiminnassa olevia yksiköitä voidaan käyttää poliisin apuna mutta kyllä tavallisen kansalaisen oikeusasema edellyttää oli tavallinen kansalainen sitten hakunilasta tai jostakin muusta kaupungin lähiöstä tai sitten utsjoelta tai enontekiöltä että poliisi hoitaa poliisin asiat ja armeija hoitaa armeijan asiat

ja perustuslain mukaisesti matti vanhanen ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon josta häntä voidaan syyttää eli tämä sali ei voi tehdä lainmukaista päätöstä asettaa matti vanhasta syytteeseen

lahtela kyllä ihan oikein nosti täällä tärkeitä asioita esille ja havainnot tästä ovat ihan oikeita paitsi että yrittäjälle kaikki maksut sosiaalimaksut muut maksut ovat maksuja jotka pitää saada tuottavasta työstä jotta pystyy työllistämään

kyllä me kaikki tiedämme että ei yhteiskunta voi päättää tehdä miljardia lisää velkaa joka vuosi että meillä voitaisiin harrastaa kulttuuria liikuntaa ja monia muita

toinen kysymys on se olisiko hänen tullut olla huolellisempi ja varmasti näin asia on mutta on kokonaan toinen kysymys nostaa syyte ja siitä rangaista

veteraaneille sen jotenkin ymmärtäisi mutta se ei valitettavasti ole realismia

toisaalta sitten nämä haitat maksetaan myöskin kuntien ja valtion kukkarosta kun ihmiset jäävät näihin peleihin kiinni

se antaa määrättyjä viitteitä tällaisten mielipiteiden esittäjien näkemyksiä

meidän täytyy katsoa kokonaisuutena mitä suomessa maksaa olla yrittäjänä kuinka paljon yrittäjä maksaa yhteiskunnalle ja millä tavalla yrittäjä työllistäessään mahdollistaa työntekijän toimeentulon ja toisaalta sitten sieltä kautta tulevat verot yhteiskunnalle

ja vielä kaiken lisäksi jos tuottamuksellisesti on esteellinen ja syyllistyy rikkomukseen maksimirangaistus on varoitus tai sakko niin että meidän pitää muistaa missä asioissa tässä liikutaan

niistä

pidän tätä lakia hyvin tehtynä ja perusteltuna

kun täällä viitattiin korkeimman hallinto oikeuden päätöksiin perustuslakivaliokunnan kannanottoihin niin tämä laki on pilkulleen kirjoitettu niin että se ei loukkaa yhdessäkään kohtaa näiden auktoriteettien kannanottoja

arvoisa puhemies

näin ei minun mielestäni voi kyllä perustellusti ajatella

totean vielä täällä lopuksi perustuslakivaliokunnan yksimielisen kannan eduskunnalle

se kuuluu näin

toisaalta sitten tässä on selkeästi määritelty rikosnimikkeet joihin voi syyllistyä jos tätä lainsäädäntöä rikkoo

lisäksi vielä hieman ruotsinkielisyyden ja ahvenanmaan puolustajana hämmästelen täällä ahvenanmaan edustajan näkemystä jossa ymmärsin tyytymättömyyttä tähän lainsäädäntöön kun nimenomaisesti tässä lain säätämisessä erityisesti paneuduttiin pafin ja ahvenanmaalaisten itsehallinnon oikeuteen

sen verran vielä sanon että me kaikki tunnemme matti vanhasen ja jos tässä salissa on kovin monta tarkempaa ja varovaisempaa kansanedustajaa kuin matti vanhanen täällä oli niin he voivat nostaa kätensä pystyyn

kyllä pantiin huomio siihen että tämä lainsäädäntö ei ainakaan veisi niitä mahdollisuuksia joita heillä on sosiaalisen toimintansa tukemiseksi koska paf on myöskin yleishyödyllinen rahapeliyhteisö

vielä tästä kun me hioimme tätä markkinointikysymystä niin selkiytettiin että jos täällä sähköisessä verkossa on suomalaiset sivut jotka eivät olennaisesti ilmennä markkinointia niin nekään eivät ole kiellettyjä

vain silloin kun mennään todelliseen markkinointiin niin tämä olisi kiellettyä

ymmärsin että ahvenanmaan edustajat olivat tähän lopputulokseen kuitenkin tyytyväisiä

arvoisa puhemies

olen vankka urheilun veteraanien nuorisotyön ja hyvinvoinnin kannattaja ja olen sitä mieltä että jos rahaa pelataan niin siitä on hyvä saada yhteiskunnalle hyviin tarkoituksiin kohdistettavia rahoja

toisaalta näen eu oikeuden kannanoton erinomaisena siitä että se sallii juuri näiden haittojen ehkäisemiseksi myös monopolin ja valtiovallan ja eduskunnan puuttumisen siihen millä tavalla rahapeliä pyöritetään ja kuka sitä pyörittää ja millä tavalla me pystymme näitä haittoja estämään

arvoisa puhemies

hallituksen esitys laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on toisessa käsittelyssä

tämä esityshän tarkoittaa että uudistetaan tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa rikosasioiden summaarista käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä

tässä on se ero että kun tähän saakka sakon varsinaisen määräyksen antaja on ollut syyttäjä tai myöskin tuomioistuin niin nyt tämä toimivalta tulee yhdelle ja ainoalle virkamiehelle eli poliisi antaa tässä semmoisen lopullisen sakon jossa on tietysti valitusmenettelyt

itse olen sen verran vanhan koulukunnan kasvatti että en kauhean mielelläni niele sellaista menettelyä jossa yksityiselle virkamiehelle annetaan tuomiovaltaa

tässä mielessä tämä nyt on juuri hyväksyttävissä mutta en ole tällaisen menettelyn kauhean kova kannattaja koska tämän rangaistuksen antajan ei tarvitse välttämättä olla virkamies poliisi tai tullimies tai rajamies vaan se voisi olla muualla

mutta tässä on lähdetty siitä että syyttäjälaitos haluaa tehtäviä siirtää pois ja tällä tavalla on kehitelty menettely jossa näiden parinsadantuhannen sakon käsittely tai ainakin suurin osa niistä siirtyisi poliisihallintoon ja tällä vapautettaisiin neljä päätoimista syyttäjää

se todistaa minkä takia me tuolta maakunnista ympäri suomea olemme täällä edustamassa suomea koska jos me jäisimme helsinkiläisten edustuksen varaan kyllä meille varmaan huonosti kävisi

suomihan on sivistysvaltio

no mitä se aiheuttaa poliisilaitoksille

kaikissa kunnissa ei ole valitettavasti samanlaisia mahdollisuuksia verotulojen saantiin ja palvelujen järjestämiseen ja tasausta on tehtävä

valtion laitokset ovat täällä helsingissä verot tulevat helsinkiin pääkaupunkiseudulle eikä niitä valtion laitoksia ole kovin paljon ollut tuonne maakuntiin muuttamassa ja verotuloja tuottamassa

tämä ei ole mikään pikkujuttu poliisilaitoksilla

tämä on erittäin hyvä esitys ja erittäin hyvä asia että viimeinkin tämä jatkuva harkinnanvaraisten puoleen kääntyminen vähenee näiden kuntien osalta

monien mielestä tämä neljä syyttäjää ei ole paikkansapitävä määrä vaan näitä rankkarisyyttäjiä istuu joka syyttäjälaitoksessa suuret määrät ja sakkopinoja on pöydät täynnä

oikein hyvä

tämä edellyttää tietysti suostumusta erikoisesti epäillyltä että näin tällä lailla voidaan tämä sakkomääräys antaa

mutta paria asiaa arvoisa puhemies haluan tässä korostaa tuoda esille

toinen on se että kun nykyisin on näitä liikenteen valvontakameroita niin siellä on rikesakon lähettämisaika kaksi viikkoa joka oli lakiesityksenkin aika

kun tuolla satakunnassakin porissa on tämmöinen suuri keskus niin siellä on valtavat määrät näitä rikesakkoja joita pitäisi ennättää lähettää ja poliisi ei ennätä niitä lähettää tai on hirveä määrä työtä saada lähetettyä niitä

toinen ehkä vielä suurempi tai onkin paljon suurempi asia on se että lakivaliokunta tähdentää että tämän järjestelmän käyttöönottohan helpottaa tietysti tätä poliisin syyttäjän ja tuomioistuimen prosessia ja sillä lailla aiheuttaa säästöjä

mutta jotta tämä voisi ylipäätään toimia niin tämän viranomaisten vitja tietojenkäsittelyjärjestelmän uudistaminen on aivan välttämätöntä

nyt tulevassakin budjetissa tässä on toiveita

sinne ei ole kohdennettu niin paljon rahoja kuin se maksaa eikä ole sitäkään vertaa kun sitä on suunniteltu ja jos ei tätä vitja järjestelmää saada toimimaan niin me emme pääse missään muussakaan rationalisoimaan tätä työtä

ja sitten yksi tärkeä asia kun puhuin tuossa kansalaisten oikeusturvasta johon olen koko virkaurani ajan vihkiytynyt seuraamusjärjestelmän ja rangaistuksen oikeudenmukaisuuden lisäksi

arvoisa puhemies

aivan oikein täällä on tuotu esille että tämä ei ratkaise väkivaltaa

arvoisa puhemies

ja kun tässä on tulli ja rajavartiolaitos ja sitten me laajensimme myöskin erävartijoille tämä toimivalta antaa näitä rangaistuksia niin tämän koulutuksen turvaaminen edellyttää että sisäasiainministeriön hallinnonalalle annetaan riittävästi ja ihan tätä varten rahaa

kyllä meillä on ongelmia maahantulossa ja järjestelmää käytetään hyväksi väärällä tavalla

rajamäki on tuonut esille että tähän euroopan yhteiseen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaan pitää pyrkiä että suomi on hallituksen johdolla tätä mieltä että tähän juuri tulee pyrkiä

tässä on ongelmana se että oikeushallinnon puolelta tehdään lakiuudistuksia jotka sinänsä voivat säästää oikeushallinnon määrärahoja mutta kustannuksia lisätään sitten toiselle hallinnonalalle ja sitten aivan eri valiokunta käsittelee tämän toisen hallinnonalan talouspuolen asioita

emme ole tästä asiasta eri mieltä

sanottakoon siitä että se on sopimus jossa käsitellään tapauksia jotka ovat jo hakeneet turvapaikkaa eu maasta ja siinä että suomi ottaa uudelleen saman tapauksen käsiteltäväksi en näe kovin paljon järkeä

arvoisa herra puhemies

no sen takia tietysti että kun poliisimiehet tullimiehet rajamiehet erävalvojat antavat tämmöisiä niin sanotusti lopullisia rangaistuksia niin kyllä heillä pitää olla tieto siitä millä tavalla he toimivat ja mikä on sitten varmasti semmoinen menettely joka on tämän rikoksesta epäillyn kannalta oikeudenmukainen ja jossa ei tule ylilyöntejä tai toisaalta sellaisia virheitä joissa sitten kärsijänä on tämä rangaistuksen saanut

tämä byrokratisoisi koko toiminnan ja romuttaisi rikostutkinnan tehokkuuden se on aivan varmaa

toinen asia

aika hämmästyttäviä ovat ed

arvoisa puhemies

sisäisen turvallisuuden ja kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta on äärettömän tärkeää että sisäisen turvallisuuden viranomaiset ovat riittävästi ja oikein resursoituja oikein koulutettuja

sen sijaan tuottavuusohjelma huolestuttaa lähinnä sitten näiden muiden henkilöstöjen osalta ja erityisen suuri huoli on siitä jaan huolen tässä hätäkeskusuudistusasiassa millä tavalla saadaan hätäkeskuksesta henkilöt siirtymään ja mitä hätäkeskuksia ollaan nyt sitten lopettamassa

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

krista kiurulle vastaan että tämä lakiesitys lisää merkittävästi ihan määräysmuotoisesti yhteistyötä poliisin ja syyttäjälaitoksen välillä

tässä esityksessähän toteutetaan euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi

ne jotka toteuttavat rikostutkintaa ja harkitsevat syytteitä eivät välttämättä ole tällä kannalla mitä täällä nyt ed

tämä vapaaehtoinen palaamismahdollisuushan on ollut jo aikaisemminkin esillä mutta sitä ei vain valitettavasti tänne eduskuntaan aiemmin ole tuotu ja tämähän on muualla euroopan monissa maissa käytössä ja helpottaa tätä menettelyä

krista kiuru haluaa tuoda esille

kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että eduskuntakäsittelyssä hallintovaliokunta muutti tätä palautusmenettelyä hallituksen esityksestä järkevään suuntaan

arvoisa puhemies

pulliaisen lyhyeen puheenvuoroon voi kyllä yhtyä jos sitä tulkitsen että sosiaalinen oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa on sellainen arvo johon kannattaa kaikkien osallistua ja joka tuottaa hyvää tulosta

kun kuulimme siellä paljon asiantuntijoita niin muutimme sillä tavalla että kun ulkomaalainen ei ole poistunut maasta kun hänelle on annettu tämä määräaika poistua niin sitten myös poliisi ja rajantarkastusviranomainen voivat määrätä hänet maahantulokieltoon ja tämä muutos on erittäin hyviä ja tehokas

on erityisen tärkeää että vähäosaiset tai vähävaraiset saavat tästä sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksulla rahoitetusta osasta lääke matka tutkimus ja hoitokustannukset sekä lääkärin ja hammaslääkärinpalkkioiden korvauksia ja muita kuntoutuspalveluja

arvoisa rouva puhemies